mitä hallitus on tehnyt ja varmistin sen vielä opetusministeri virkkuselta niin ministeri risikon johdolla valmisteltiin asetus kouluterveydenhuollosta joka tuli täysimääräisenä voimaan kuluvan vuoden alusta

työmarkkinajärjestöt ovat vahvasti sitoutuneet siihen että samapalkkaisuusohjelma on olemassa ja tosiaan sen julkaiseminen on huomenna

hallitus valmistelee toimenpidekokonaisuutta jossa on myös tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia niiden välineitten löytämiseen joilla se kotona asuminen jatkossa olisi nykyistä turvatumpaa

näitten asiakasmaksujen muutostenkin kohdalla on arvioitu se ja se on todettu siellä hallituksen ratkaisun perusteluissa että toimeentulotuen tarve tulee kasvamaan

ei ole tulossa enää uusia esityksiä mutta se mitä nyt yritetään tehdä eikä vain yritetä vaan on valmistelussa ja viittä vaille valmiina on esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakuun liittyvää lainsäädännön kehittämistyötä ja ihan asetustasoksi ja muutoksia siitä että henkilö joka joutuu valittamaan syystä tai toisesta siitä sosiaaliturvapäätöksestä saisi sen päätöksen nopeammin

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi tiedän omalta alueeltani omasta maakunnastani päijät hämeestä on palkattu lisää henkilöstöä nimenomaan kouluterveydenhuoltoon jotta oppilailla olisi mahdollisuus palvelut tarvitessaan saada

sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen rakentamisessa on useita eri osia joista yksi on se että meidän rapautuvimmalle palvelujen osalle eli perustason palvelujen osalle yritetään tässä muutoksessa tehdä sellaisia ratkaisuja että päästäisiin nykyistä paremmalle tasolle

se on totta

se on viimesijainen toimeentulon muoto niille ihmisille joiden muu varallisuus ei mahdollista esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen käyttöä

meillä on semmoinen tilanne että meidän rahamme eivät tule ikinä riittämään tarvittavaan hoitoon ja hoivaan ellei se kotona turvallisesti asuminen olisi mahdollista

tässä on päästy eteenpäin mutta uusia keinoja hakien pyritään vaikuttamaan siihen että tuo käsittelyaika lyhenisi entisestään kysymys on tällä kertaa loppuun ja siitä otetaan seuraava kysymys edusti ruohonen lernerin

toisaalta ja aina pitää muistaa että on ihmisiä jotka eivät tule kotona selviämään ja sitä varten pitää palvelujärjestelmän toimia sen perustan olla semmoinen että asiat ovat kunnossa

valinnanvapautta ja rahoitusmuutosta valmistelleen selvityshenkilöryhmän esitys on tosiaan ollut tämän viikon tiistaista lähtien julkinen ja työ jatkuu niin että hallitus omalta osaltaan tekee linjaukset jatkovalmistelun ja pykälän kirjoittamisen valmistelun osalta tässä lähiviikkojen aikana

siksi että käytettävissä olevat resurssit riittäisivät nykyistä paremmin niin henkilöstön osalta kuin eurojenkin osalta siihen tehtävään joka esimerkiksi vanhuspalvelujen osalta arkea tulee olemaan

suoraa rahaa kymmeniä satojakin euroja osa prosentteja ei kaikki ministeri niinistö mutta osa ministereistä lupasi

sairastaminen on asia joka köyhdyttää

sitten tähän alkuperäiseen kysymykseen jonka te edustaja toistitte

me yritämme nyt kuitenkin tehdä kaikessa tässä kokonaisuudessa senkaltaisia ratkaisuja jotka esimerkiksi terveydenhuollon osalta olisivat sellaisia että ei olisi rahapussista kiinni se palvelujen käyttö tilanteessa jossa on tarve päästä lääkäriin tai muihin sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin

tämän päivän akuutti asia on se että meillä on hallitusohjelma ja meillä on ensi vuoden budjetti joka kertoo ensi vuoden osalta että on pikkuisen hiljaisemman oloista eläkeläisten toimeentulon parantamisen ainakin tasokorotusten osalta

valiokunta pitää tavoitetta pitkäaikaistyöttömien saamista työtoiminnan piiriin ja sitä kautta työllistymispolulle erittäin kannatettavana mutta myös haasteellisena nykyisen taantuman oloissa jolloin työttöminä on suuri joukko sellaisia työnhakijoita joilla ei ole muita työllistymisen esteitä kuin puuttuva työpaikka

laki jota ollaan valmistelemassa on pitkään odotettu usean hallituksen ohjelmaansa kirjoittama kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistäminen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

tähän pelon lietsonnan ja pessimismin kierteeseen joka tässäkin salissa tänäänkin on ollut liikkeellä

kuntien valtionosuuksia ei ole leikattu ensi vuodelle mikä mahdollistaa sen että kuntien maksupolitiikkaakin voi tätä kautta arvioida

ministeri risikko voivatko eläkeläiset niin tänä päivänä kuin ennen kaikkea tulevat eläkeläiset joita muuten tämä indeksikeskustelu erityisesti koskee ei niinkään tämän päivän eläkeläisiä toki on toimeentulosta kysymys heilläkin mutta erityisesti tulevia nukkua yönsä rauhassa sen suhteen että heidän säästämänsä eläkkeet heidän maksamansa eläkkeet tulevat aikanaan maksuun riippumatta siitä miten tässä nyt esimerkiksi euron kanssa käy

työntekijämaksujen ansiotasoa alentava vaikutus on myös vuosittaisella väliaikaisella lainsäädännöllä otettu huomioon eri päivärahoissa erillisen laskennallisen vähennyksen kautta

good news is not news

hallituksen tasa arvo ohjelma on rakennettu hallituksen strategisen hallitusohjelman rakenteen mukaisesti

ensisijaiset toimenpiteet on toteutettava siten että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat vain ne joiden työllistyminen sitä vaatii

on tärkeää huolehtia siitä etteivät henkilöt siirry toissijaisten toimenpiteiden piiriin sen vuoksi ettei ensisijaisia toimenpiteitä toteuteta tehokkaasti riittämättömien resurssien tai hyödyntämättömien määrärahojen vuoksi

muuttaa toimintatapoja muuttaa paljon puhuttuja hyviä käytäntöjä sellaisiksi että esimerkiksi lapsiperheet saisivat nykyistä enemmän kotipalveluja muuttaa toimintatapoja niin että niin sanotut hyvät käytännöt ennalta ehkäisevissä palveluissa voisivat levitä koko maahan

vähennys merkitsee sairaus vanhempain kuntoutus työttömyys ja kuntoutuspäivärahojen sekä vuorotteluvapaakorvauksen tason alentamista ja se heikentää näiden syiden vuoksi työelämästä poissa olevien taloudellista asemaa

niin kansanedustajien eduskunnan ministerin kuin valtioneuvostonkin yksi keskeisiä tehtäviä on huolehtia siitä että meidän eläkejärjestelmämme on uskottava ja luotettava

kuten totesin ja valiokuntakin toteaa päivärahan perusteella olevista työtuloista tehtävää vähennystä esitetään seitsemännentoista kerran jatkettavaksi yhdellä vuodella

koulun ja kodin yhteistyöstä ministeri grahn laasonen varmasti pystyy ja tiedänkin että pystyy oman viestinsä kertomaan

lähes yhtä monta kertaa sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään todennut että tähän tarvittaisiin pysyvä lainsäädäntö ja toisekseen poikkeussäännöksestä luopuminen lisäisi päivärahajärjestelmän läpinäkyvyyttä ja vastaisi sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamis ja selkiyttämistavoitetta

meillä on useita hyvin käytännönläheisiä toimenpiteitä joilla pyritään huolehtimaan siitä että esimerkiksi syrjäytymistä kyetään vähentämään

ensin pitäisi olla se päätös jonka voi pyörtää

perhevapaiden osalta on edellytyksiä lisätä esimerkiksi perheiden valinnanvapautta mutta esimerkiksi isien osuuden merkittävä lisääminen vanhempainvapaaosuudessa tarkoittaisi euromääräisesti sellaista summaa että me emme ole siksi sitä tähän ohjelmaan kirjoittaneet

ministerin toimivalta ei ulotu tämänhetkisen lainsäädännön mukaan työeläkeyhtiöitten sisäisiin päätöksiin ei hallitusten ratkaisuihin eikä henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin

edustaja kiljusella taisi olla vanha levy päällä niiltä osin että ainakaan minun muistini mukaan hallitus ei puuttunut eläkkeensaajan asumistukeen mutta voi olla että muistan väärin

tämä keskustelun käyminen on erinomaisen hankalaa siksi että tässäkin arvostettu edustaja pekonen te olette lukenut otsikon te olette lukenut kaksi riviä lukenut sen jälkeen yhden sivulauseen ja sitten te tulette tänne väittämään suullisella kyselytunnilla että näin on päätetty

arvoisa rouva puhemies

päihdeäitien pakkohoito jakaa mielipiteitä

viime päivinä olleet takatalven päivät eivät ole olleet minulle suinkaan vastenmielisiä

itse kuulun siihen joukkoon joka on tässä kohtaa ministerin kanssa samaa mieltä että sen kynnyksen sinne neuvolaan pitää olla niin alhaalla että ne äidit ja ennen kaikkea lapset syntymättömät lapset jotka tarvitsevat avun saavat sen ja se kynnys ei saa nousta niin korkeaksi että siitä sitten aiheutuu jotakin

mutta sitten itse asiassa kysymykseen

mitä tehdään

tarvitaanko lainsäädännön muutoksia

siitä tarvitaan yhteiskunnallinen keskustelu

toinen asia ja toinen merkittävä periaatteellinen asia joka on ratkaisematta on se onko ylipäätänsä kouluterveydenhuolto jatkossa kunnan tehtävä vai onko se maakunnan tehtävä

mutta arvoisa ed

räsänen ministerin vastaus on että meidän kaikkien jotka tällä eläkepolitiikan sektorilla toimimme yhteisellä vastuulla on se että järjestelmä on uskottava ja luotettava

euro eurot till tuoda tähän matkaan

edustaja henriksson kysymyksellään vastasi usan osa osalta rikos vai minunkin puolestani ainakin osan vastausta

tähän mietintöön liittyy hylkäysesityksen sisältävä vastalause josta kuulemme asianomaisten henkilöitten kertomana sen mitä vastalause sisällään pitää

toisekseen näissä omavalvontasuunnitelmissa pitää käydä läpi esimerkiksi ilmoitusvelvollisuus tässä on edellisen hallituksen peruina tullut ilmoitusvelvollisuus niille ammattilaisille jotka kokevat ja näkevät esimerkiksi kaltoinkohtelua tai muuten sellaista hoitoa joka ei vastaa esimerkiksi ihmisarvoa

eivät nuo tavoitteet ole hävinneet mihinkään

kolmas olennainen kysymyshän on se että lapsilla niin kuin teidän ensimmäisessä kysymyksessänne oli on jatkossakin terveydenhoitajan palvelut saatavilla

mutta ei unohdeta sitä kun puhutaan perheiden näkökulmasta puhutaan työelämän näkökulmasta myös lapsen näkökulmasta että meillä on sitä varten varhaiskasvatus meillä on sitä varten kotihoidon tukijärjestelmä meillä on sitä varten lapsiperheiden sosiaaliturva lapsilisät

tämä meidän sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusmallimme on hankala siksi että on monta väylää jota kautta raha tulee niihin palveluihin joita sosiaali ja terveyspalveluissa käytetään

ohjelma on tekeillä ja tulossa

tavoitteet ovat aikataulussa muun muassa sen tavoitteen täyttymiseksi että hoidon ja hoivan saa ja rahat riittää

se on vähintään yhtä iso uudistus maaliin mennessään kuin sosiaali ja terveydenhuollon hallinnon uudistaminen

tämä on yksi asia johon valiokunta erityisesti kiinnittää huomiota erityisesti siitä näkökulmasta onko tällä kuntouttavalla työtoiminnalla se vaikutus joka lainsäädännön tavoitteessa sille on asetettu

tämä tutkimus kertoo senkin että on suuria puutteita esimerkiksi tietoisuuden puute siitä että tämmöinen omavalvontasuunnitelma on pitänyt tehdä

se mikä on se malli se mikä on se toimintatapa yksi osa tätä on esimerkiksi se että meillä on käytettävissä suomessa riittävä määrä resursseja

ja ainakin toivon kipinä siihen suuntaan että maksukattojen yhdistämisasiassa voitaisiin edetä tulee sitä kautta että me saamme sellaisen sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusmallin jossa on se kokonaisvastuu ja se kokonaishallinta

nyt arvoisa ministeri täsmentävä lisäkysymys

sanoitteko te äsken että tuo sosiaalihuoltolain uudistus siirtyy seuraavan hallituksen heiniksi vai tuletteko te tuomaan myös nämä päihdelainsäädännön muutokset vielä tälle eduskunnalle

yksikään suunnitelma ei muutu käytännön toimiksi jos asenteet ovat vinksallaan jos esimerkiksi pelätään kertoa julkisuuteen ongelmista

ei unohdeta sitä lasta tilanteessa jossa tavoitetasoja on eri näkökulmista useita

aktivointisuunnitelmaa laadittaessa tulee aina arvioida onko kuntouttava työtoiminta oikea palvelu pitkäaikaistyöttömälle ja vastaako se yhdessä muiden sosiaali ja terveydenhuollon tai työ ja elinkeinohallinnon tukipalveluiden taikka esimerkiksi kuntoutuspalveluiden kanssa asiakkaan palvelutarpeeseen

arvoisa rouva puhemies

yksi on se mikä on tulotaso verrattuna keskimääräiseen tulotasoon yleensä

osa niistä pitkäaikaistyöttömistä joihin lakiehdotuksen mukaan voidaan jatkossa kohdistaa sanktiotoimenpiteitä jos he kieltäytyvät kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta on tällä hetkellä työ ja toimintakyvyltään siten rajoittuneita että he tarvitsevat ennen kuntouttavaan työtoimintaan osallistumista muita sosiaali ja terveydenhuollon palveluja

se että lapsella on riittävä määrä terveydenhuollon palveluja niin terveydenhoitajan palveluja kuin tarvittaessa lääkäripalveluja ja että ne palvelut ovat lähellä sitä koulua lähellä sitä yhteisöä jossa sen oppilaan koululaisen arki on

suomi on sitoutunut niin sanotun istanbulin sopimuksen toimeenpanoon meillä ja se tarkoittaa konkreettisesti ensi ja turvakotipaikkojen määrää jossa me olemme merkittävästi takamatkalla se on myönnettävä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

räsänen tietää varsin hyvin että valtionyhtiöitten ohjauksesta vastaavan ministerin toimivalta valtionyhtiöihin on aivan erilainen kuin sosiaali ja terveysministeriön ministerin jolla on vastuu eläkepolitiikasta ja eläkepolitiikan lainsäädännön kehittämisestä

me haemme keinoja joilla kaikissa näissä eun asettamissa tavoitteissa pystyttäisiin ihmisiä nostamaan köyhyysrajan yläpuolelle

me olemme ihan suunnitellussa aikataulussa ja kun koivussa on lehti ja toivon mukaan kevät ei ole kyllä kovin aikainen niin on koko lakipaketti eduskunnankin arvioitavana tilanteessa jossa se on lausuntokierrokselle lähdössä

niin saattaa olla että vastasin väärin mutta työryhmä jota mats brommels veti jonka tehtävä oli luoda linjauksia siitä millä tavalla valinnanvapaus pääosin perustason palveluihin ja soveltuvin osin erityistason palveluihin tähän maahan luodaan on oman esityksensä tehnyt

suunta on selvä isille tarvitaan korvamerkittyä vanhempainvapaata nykyistä enemmän siitä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä

tietysti meidän kohdallamme kaikkein keskeisintä on se että ihmisillä olisi töitä ja työttömyyden kierre saataisiin mahdollisimman monelta katkaistua

valiokunnan näkemyksen mukaan erityisesti ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät joiden ei enää arvioida kykenevän työllistymään tulisi sanktioiden sijaan aktiivisesti ohjata eläkeselvittelyyn kuten työelämä ja tasa arvovaliokuntakin lausunnossaan toteaa

toistan aiemmin vastaamaani

meidän kaikkien jotka tässä eläkepolitiikassa mukana olemme me jotka teemme päätöksiä valmistelemme päätöksiä ja joiden tehtävänä on huolehtia siitä että eläkkeet ovat maksussa niin kuin on luvattu niin tänään ensi vuonna kuin kymmenen vuoden päästäkin vastuulla on se että tuo kaikki päätöksenteko mitä tehdään on uskottavan ja luotettavan eläkepolitiikan mukaista

toinen asia

yksi pieni ongelma on

täällä on useita kertoja hehkutettu ja koko hallitus on hehkuttanut menneen kesän ja syksyn aikana historiallista perusturvakorotusta

tosin kyse on investoinnista jolla sitä tulevaisuuden suomea rakennetaan jotta lapset tasapainoisemmin kasvaisivat kun isätkin entistä enemmän mukana olisivat

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin tasa arvonäkökulmasta meillä on samapalkkaisuusohjelma jossa on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittu tälle vaalikaudelle ne etenemisen polut joilla naisen eurosta tulisi enemmän miehen euroa muistuttava

toisekseen tärkeää on myös saada palveluja niille henkilöille jotka niitä tarvitsevat lähisuhdeväkivaltaan liittyen jotta se oma jaksaminen ja se oman elämäntilanteen ylläpitäminen mahdollistuvat niin hyvin kuin mahdollista

ei tule sellaista päivää että itse tulisin hyväksymään sanat historiallinen perusturvakorotus ilman että se pitää sisällään myös pienimmät vanhempainpäivärahat sairauspäivärahat kansaneläkkeen kotihoidon tuen

rouva puhemies

edustaja räsänen te luettelitte joukon asioita joista pitäisi kyetä vähintään varttitunti jokaisesta otsikosta perustellusti avaamaan missä valmistelu tällä hetkellä menee

mutta kyllä minusta yksi vähintään yhtä tärkeä asia kuin hirttäytyä tai sitoutua yhteen malliin on se että me asennepuolella pyrimme kaikin keinoin vaikuttamaan siihen että isät osallistuvat nykyistä enemmän lasten hoitamiseen ja isät käyttävät nykyistenkin lainsäädännön mahdollistamia vanhempainvapaita nykyistä enemmän